pidämme valitettavana että metsähakkeen tuotantotuki aikoinaan ylipäätään sidottiin turpeen verotukseen

mitä ajatuksia tämä

tilanteessa jossa ulkomainen fossiilinen polttoaine kivihiili ottaa markkinaosuuksia kotimaiselta uusiutuvalta energialta pitäisi voida tukea kotimaista uusiutuvaa polttoainetta metsähaketta

peruskoulun on tultava samalle aaltopituudelle informaatioyhteiskunnan kanssa tiimityön ja tarinoiden aikakaudelle

koulusta valmistuvat nuoret tarvitsevat myös arkielämän taitoja kuten kotiruuan valmistus ja käsityöt

arvoisa puhemies

lopuksi vielä arvoisa puhemies

ympäristötietoisuus ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuus pitäisi sisällyttää kaikkiin oppiaineisiin monimuotoisen metsäluonnon säilyminen rantaluonnon uhanalainen tila

lausuma

eduskunta edellyttää että hallitus toimii ripeästi eun päästökaupan valuvikojen korjaamiseksi jotta hiilidioksiditonnille saadaan sellainen hinta joka suosii uusiutuvia polttoaineita

juna on ekologisin vaihtoehto liikkua ympäri suomen joten on tehtävä töitä sen eteen että junalla matkustaminen olisi helppoa halpaa ja nopeaa

eduskunta edellyttää että hallitus aloittaa metsähakkeen tuotantotuen uudelleen notifioinnin välittömästi jotta metsähakkeen tuotantotukea voidaan nostaa riippumatta turpeen verosta ja neuvottelee eun kanssa tähän tarvittavat muutokset

ponsi

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin energiaverotuksen korjaamiseksi niin että kivihiilen vero nousee ja kotimaisen uusiutuvan energian kilpailuasetelma suhteessa kivihiileen vahvistuu

hallituksen uudistuksen suunnat ovat oikeita koska on löydettävä uusia keinoja nousta tästä suosta kun työttömyys kasvaa ja vienti heikkenee mutta salissa esitetty huoli kuntataloudesta on aivan ymmärrettävä

arvoisa puhemies

keskustelu siirtyi yleiseen huoleen tutkimusmäärärahojen vähenemisestä

kyllä iso huoli on myös se että stmn alaisilta tutkimuslaitoksiltakin määrärahat vähenevät

olisi hyvä pian päästä selvittämään mitkä olisivat ne keinot kuntatalouden parantamiseksi ja mitkä ne tehtävät olisivat mitä tullaan leikkaamaan

vtt gtk

puheenjohtaja pekkarinen mainitsi jo vttn

arvoisa puhemies

kaikissa ryhmäpuheissa korostui työllisyysasteen noston merkitys mikä onkin todella tärkeä suomen selviytymisen kannalta

nuorisotyöttömyyden torjunta on ykköstavoitteitamme

satsaamme rakenteellisiin uudistuksiin sote ja sellaisiin työllisyyttä edistäviin uudistuksiin joissa uskotaan ihmisiin ja kannustetaan ihmisiä työhön yhdistämällä rohkeasti työtä ja sosiaaliturvaa ja edistämällä pienyrittäjyyttä

positiivista on että hallitusohjelmassa linjataan nuorten yhteiskuntatakuu ettei ketään nuorta jätettäisi vaille työ koulutus tai harjoittelupaikkaa

nimittäin hallitus etsii uusia ratkaisuja kasvuyrittäjyyden tukemiseksi

me emme leikkaisi koulutuksesta emmekä heikompiosaisilta emmekä tutkimuksesta jotka tuovat uutta vientiä vaan me haemme vientiloikkaa vihreällä teknologialla ja vihreällä taloudella

nythän on hyvä että yliopistoindeksien jäädytykset on peruttu mutta kysyisin pääministeri teidän arviotanne kun teillä oli erittäin hyvät muutosvoimanäkemykset

vtt tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimuspalveluja yrityksille yhteiskunnalle ja muille asiakkaille innovaatioprosessin tärkeimmissä vaiheissa ja siten edellytyksiä kasvulle työllisyydelle ja hyvinvoinnille

esimerkiksi rikkaat voivat ostaa nyt uuden auton hallituksen tuella

lisäksi rahoi tustilanteen heikentyminen lisää työntekijöiden tuntemaa epävarmuutta heikentää työilmapiiriä ja sitäkin kautta heikentää tuloksellisen tutkimustyön toimintamahdollisuuksia

arvoisa puhemies

kuinka te näette suomen tutkimusinfrastruktuurin yliopistojen ja innovaatiopolitiikan tilan tällä hetkellä ja tulevaisuudessa

edustaja tolppasen lakialoite laiksi konserniavustusten verotusten porsaanreikien tukkimiseksi on erittäin kannatettava

kehittämällä ja ottamalla käyttöön tämän kaltaista vihreää tekniikkaa voidaan samaan aikaan leikata ympäristökuormitusta ja luoda suomeen uusia yrityksiä ja työpaikkoja

arvoisa puhemies

suomalaiset ovat perinteisesti lahjakkaita osaajia it alalla tekniikassa palveluiden kehittämisessä ja monella luovalla alalla

se estää vuotoksen tekoaltaan kaltaiset luonnon tuhoamiset ja uudella säätelyllä helpotetaan vesien kunnostustyötä

mutta kysyisin arvoisan ministeri braxin arviota miten tämä lakiesitys vaikuttaa kuntien hulevesien hallintaan

harmaan talouden syövereihin menevät rahat ovat pois hyvinvoinnin rahoituksesta

toisaalta pääomaveron korotukset lisäävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta

hulevesien hallinta on haastavaa kunnille koska ilmastonmuutos lisää tulvia ja rankkasateita ja se on myös tärkeää itämeren suojelun kannalta

kasvuyrittäjät antavat maallemme potentiaalia uuteen kasvuun mutta myös perinteiset pk yritykset ovat hyviä työllistäjiä mikä tulee muistaa lainsäädäntö ja verotuskokonaisuuksia harkittaessa

suuret monikansalliset yhtiöt voivat nyt solmia edullisia verosopimuksia esimerkiksi luxemburgin kanssa ja selvitä alle prosentin verotuksella eu maissa

rooman klubin ajatukset kasvun rajoista ovat voimassa vielä tänäkin päivänä

haluamme lapsillemme kestävän tulevaisuuden ja keskeistä on että kouluissa korostuu koulupudokkuuden ehkäisy ja että huolehdimme tulevaisuuden kasvun siemenistä kuten tutkimuksesta ja tuotekehityksestä

on hyvin kestämätöntä että kansalaisten verotusta eu maissa on kiristetty pk yritykset maksavat korkeita veroja ja suuryritykset tällä tavalla selviävät kuin koira veräjästä verotuksista

liiallinen kulutus on johtanut länsimaiden ylivelkaantumiseen

arvoisa puhemies

valtiontalouden vajausta ei pidä jättää nykynuorten ja lasten maksettavaksi

on se aika suuri epäsuhta

siksi on tehty ratkaisuja jotka taittavat valtionvelan kasvua ja parantavat työllisyyttä

aleklett sanoo että elämme öljypiikin huipulla jo nyt

arvoisa puhemies

vihreiden mielestä talouden rakenteita on ravisteltava rohkeasti on tehtävä rakenteellisia uudistuksia joilla edistetään työllisyyttä ja hyvinvointia ja on myös satsattava koulutukseen ja tutkimukseen

esimerkiksi yritysten maakohtainen raportointi valitettavasti puuttuu komission esityksestä

arvoisa puhemies

valtion alijäämä pienenee tällä budjetilla noin miljardin euron verran eli työtä varmasti riittää tulevaisuudessa talouden tasapainottamiseksi

on myös reilua etteivät työttömän aktiiviajan korotukset enää leikkaudu pois toimeentulotuesta eivätkä puolison tulot enää vähennä työttömyyskorvausta mikä helpottaa monen köyhän perheen arkea

mutta tässä kyseessä olevassa budjettikäsittelyssä valtiovarainvaliokunnassa tehtiin hyvin poikkeuksellinen menettely kun hallitusryhmän jäsenet muuttivat budjettia siten että siirsivät rahoja momentilta toiselle ja vieläpä sitten lopuksi poistettiin yhdessä sovittuja perusopetuksen laadun kehittämisen määrärahoja

pieni sitkeä ja ketterä kansa joka välittää lähimmäisestä arvostaa työtä ja yrittäjyyttä ymmärtää luonnon arvon ja suojelee sen tuleville sukupolville pärjää globaalissa maailmassa yhdessä muiden kanssa

jätehierarkiassahan kaikkein keskeisin ja tärkein asia on jätteen synnyn ehkäisy eli kulutuksen vähentäminen ja siihenhän vaikutetaan mitä vahvimmin veropoliittisilla linjauksilla

meille tuodaan enemmän tavaraa kuin viedään

tarvitsemme uusia vientituotteita nykyisten lisäksi

nämä ovat todella kylmääviä ratkaisuja lasten kannalta

perusopetuksen laadun kehittäminen on juuri se mitä tarvitaan jotta autetaan jokaista lasta napataan ne jotka ovat vaarassa pudota

tarvitaan vihreää taloutta

suomella on kaikki mahdollisuudet tehdä cleantechistä menestystarina mutta se edellyttää vahvoja kotimarkkinoita uusiutuvalle energialle

arvoisa puhemies

jätemateriaali on monasti yhä arvokkaampaa raaka ainetta

esimerkiksi metalliromun kierrätys on todella kustannustehokasta ja ilmastoystävällistä verrattuna neitseellisen raaka aineen louhintaan ja prosessointiin metalliksi

mitä tulee kehitysyhteistyöhön sillähän voidaan toimittaa vettä ja ruokaa pakolaisleireille rokotteita lapsille

elatustuki siirtyy kunnilta kelan hoidettavaksi huhtikuussa

jokainen ropo kehitysyhteistyöhön menee tarpeeseen ja nämä määrärahat siirtyvät sitten tuleville vuosille hankkeista jotka ovat kesken mihin puheenjohtaja sasi viittasi

olisi tärkeää saada myös omaishoidon tuen maksatus kunnilta kelalle koska tuen saatavuus ja sen taso vaihtelevat kirjavasti eri kunnissa

nettomittarointia tarvitaan jotta jokaisella pientuulimyllyn tai aurinkopaneelin omistajalla olisi mahdollisuus syöttää ylijäämäsähkö verkkoon ja saada tästä myös korvaus

nythän viime vuosina kuntien lakisääteiset velvoitteet ovat lisääntyneet joten tämä myös vapauttaisi kuntien resursseja muiden hyvinvointipalvelujen järjestämiseen

biojäte kuten elintarviketeollisuuden jätteet yhdyskuntajätteet maatalouden jätteet kannattaa prosessoida biokaasuksi biokaasulaitoksissa jolloin saadaan myös lannoitteeksi sopivaa tuotetta

on annettava elintilaa uhanalaisille eläimille linnuille kääville ja lahopuille

valtiovarainministeri urpilainen kuvaili erittäin hyvin suomen haasteita ja sitä että kestävyysvajeen umpeen kurominen vaatii useita eri toimia

arvoisa puhemies

kelan valtuutettujen kertomuksesta ilmenee myös että suomen työllisyyspolitiikka eroaa muista pohjoismaista

ne eivät ihan tähän aloitteeseen sinänsä liity mutta ne ovat niin keskeinen ja tärkeä asia että haluan muistuttaa niiden tärkeydestä vielä tässäkin yhteydessä kuten ed

tulokset viittaavat siihen että pitkäaikaistyöttömyys suomessa johtuu osin kohdennettujen toimien ja osittaisen sosiaaliturvan puutteesta

on paljon viisaampaa muuttaa palveluita esimerkiksi ennalta ehkäisevään suuntaan kuten imatran mallissa on tuettu perheitä lastensuojelutyössä niin sitten korjaavat raskaat toimenpiteet eivät vie niin paljon voimavaroja

etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan ja työpajatoimintaa lisätään

tässä esityksessä lisänä tuleva tarveharkinta sisältää paljon haasteita esimerkiksi sen että joka ikinen perhe joutuu tästä lähin perustelemaan tarpeen kokopäiväiselle hoidolle